hallituksen ratkaisu siis ei ole uusi eikä rohkea tulonsiirto työntekijöiltä työnantajille

fiksu valtio investoi yhteiskunnan tuotantorakenteeseen sen uudistamiseen ja auttaa yrityksiä kasvamaan pienestä suureksi piirikuntatasolta maailmanmestariksi

mutta hallitus toimii piirikuntasarjassa

oppositiojohtaja sipilä lupasi useiden miljardien kasvurahaston auttamaan uuden teknologian alojen kansainvälistymistä joka nyt loistaa poissaolollaan budjetista